arvoisa puhemies

ukkola puhui ihan tärkeästä asiasta että lapset voisivat elää perheessä kodeissaan ja ettei turhia siirtoja ainakaan laitoksiin tapahtuisi

mutta suomalaisessa yhteiskunnassahan lastensuojelu on hyvin laitospainotteista ja siitä meidän pitäisi päästä pois

ministeri risikko ei ole täällä mutta olisin kysynyt häneltä nimenomaan siitä että kun meillä lastensuojelun resurssit eivät ole riittävät siitä aiheutuu juuri niitä seurauksia että sitten sijoitetaan laitoksiin kun ei ole sosiaalityössä sitä ennalta ehkäisevää työvoimaa ja osaamista riittävästi ja kun veisi valiokunta täällä

valiokunta pitää myös tärkeänä että sosiaali ja terveysministeriö huolehtii riittävästä ohjeistuksesta jonka avulla voidaan parantaa lastensuojelutyön laatua yhdenmukaistaa kuntien käytäntöjä ja lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta

arvoisa puhemies

tuossa jo muuta asiaa tehdessäni kuuntelin television välityksellä keskustelua ja minusta on todella hyvä että tätä keskustelua nyt tämän lähetekeskustelun muodossa käydään

silloin sitten valiokuntiin perustuslakivaliokuntaan mutta ennen kaikkea nyt ilmeisesti sosiaali ja terveysvaliokuntaan nämä keskustelut menevät jo

se asia oikeastaan minkä vuoksi otin tämän puheenvuoron on se kun nyt muistelin niitä mitä ohjausryhmässä käytiin näistä eri alueista erityisesti nyt metropolin ja uudenmaan

mielestäni se sävy nyt edustaja virtasen puheenvuorossa jo oli että tähän on mikko lahti tai

kotipalvelu olisi tehokas juuri siihen että ne arjen ongelmat uupumus mikä vanhemmilla on tulisivat hoidetuksi hyvin oikeaan aikaan ja sinne saataisiin kotipalvelu toimimaan ja ehkäisemään sitä uupumusta

kyllä yritettiin kuunnella mikä niillä alueilla sen alueen näkökulma on mitkä piirit kuuluvat millekin tuottamisvastuualueelle ja erva alueelle ja sote alueelle ja niin edelleen

toivon että jos nyt on jotakin sellaista mitä ei ohjausryhmässä ole kuultu se otetaan huomioon mutta tätä erilaisuutta mielestäni haluttiin kuunnella ja juuri se itsellenikin ainakin jäi että husia ei pilkota että se oli yksi perussyy ja itse kun tulen tietysti pirkanmaalta eli tampereelta mitkä näkökulmat siellä erityisesti ovat olleet myös mitkä ovat ne sen alueen erityispiirteet

arjen toimintaan niin että vanhemmat selviävät lastensa kanssa

puheenvuoroni tavoite nyt oli se että sosiaali ja terveysvaliokunta ottaa nämä erilaisuudet huomioon jatkaessaan tätä mietintöön saakka

arvoisa puhemies

se että olen täällä istunut jonkun aikaa odottaakseni varsinaista puheenvuoroa ja nyt vastausvuoroa lähti juuri tästä samasta mistä edustaja virtanen puhui

olin itse sitä lakia vanhuspalvelulakia aikoinaan synnyttämässä hallitusneuvotteluissa ja niin edelleen ja se sävy ja se mitä sillä tarkoitettiin ja tavoiteltiin on juuri se mitä edustaja virtanen on täällä erittäin hyvin tuonut esille

jotenkin minä haluaisin kyllä nyt ymmärtää että ministeri huovinen ei myöskään ole luopunut siitä mitä arvokas vanhustenhoito ja vanheneminen on

mutta nyt kun tässä pykälässä ovat nimenomaan ne joita sitten luetaan tarkasti kun niitä päätöksiä tehdään potilaan asia ja sukat ei siis vanhuksen sijoittamisesta mitä siinä otetaan silloin huomioon niin silloin tärkein on tämä pykälä jossa ovat ne edellytykset

itsekin muistan sen sivistysvaliokunnassa olleena ja oli hyvä tulla esille että jotakin on tehtykin jo ja sillä lailla hyvin on ollut sillä merkitystä ja näin uskoisin että on tälläkin mietinnöllä jossa kyllä osa on näitä samoja asioita

täällä edustaja vahasalokin nosti tämän järjestelmäkeskeisyyden sen että ihminen tai asiakas tai se avunsaaja jää toiseksi ikään kuin objektiksi

täällä tarkastusvaliokunnan mietinnössä hyvin tuodaan esille että on tämmöisiä niin sanottuja viranomaispalveluja joissa hakemisen kynnys saattaa olla korkea ja niitä tarvittavia palveluja pitää hakea useammasta paikasta ja ihmisen on vaikea saada sitä palvelua

näin toivon kun nyt tässä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja nosti esille tämän sote lain sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvän lain tekemisen että sen sisälle tulisi vahvasti esille tämä integraatio ja se millä tavalla pystyttäisiin luomaan sellainen palvelujärjestelmä johonka on helppo päästä ja josta ei kukaan putoa

arvoisa puhemies

eli nämä seinät sieltä putoaisivat pois ja jokainen saisi sitten juuri sitä luonnetta mikä tässä on nostettu mikä enemmän toteutuu näissä matalan kynnyksen paikoissa että tulee sitä vertaistukea ja rinnalla kulkemista ja sellaista missä on enemmän sitä vastuuhenkilön otetta

väestön toimeentulon ja tuloerojen kannalta olennainen kysymys on kehyskauden työllisyyden kehitys

tämä on hyvin tässä valiokunnan mietinnössä että me tarvitsemme tämmöistä voimakkaampaa rinnalle tulemista asiakkaan ja palvelunsaajan rinnalle tulemista ja että se nyt tässä sote laissa myös huomioitaisiin

mielenterveys ja päihdeongelmat myös syövät enenevässä määrin suomalaisten työkykyä samaan aikaan kun työikäisen väestön pitäisi olla työkykyisempää koko ajan

erityinen painopiste tulee asettaa nimenomaan lasten ja nuorten kohdalla ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ja varhaisen puuttumisen peruspalvelujen lisäämiseen

jos peruspalvelujen muodostama pohja vuotaa suuret paineet kasaantuvat nimenomaan kalliisiin korjaaviin hoitoihin ja tämä tulee estää

kuntaliiton lausunnon mukaan rahoitustarve kuntapalveluihin kasvaa juuri näistä palvelujen tarpeitten lisääntymisistä ja kuntaverojen rahoituspaineiden hikeä että paine paineiden edellä tähden

väestö ikääntyy ja tarvitsee yhä enemmän palveluja

perusterveydenhuollon ja vanhustenhoidon palvelutason parantamiseen kohdennettu kokonaispanostus on määritelty niin pieneksi ettei tyydyttävää vanhustenhoidon tasoa ole mahdollista saavuttaa

vanhustenhuollossa ongelmana on henkilöstön niukkuus niin kotipalveluissa omaishoidon tuen tasossa ja tukipalveluissa kuin laitoshoidossa

lailla tuleekin turvata riittävä henkilöstömäärä niin laitos kuin kotihoidossa

henkilöstötilannetta vanhusten laitoshoidossa ei ole korjattu vaikka suomalainen vanhustenhuolto on paikoin jopa perusoikeuksien vastaisessa tilassa

yliopisto rahoitus heikkeni kehyksissä huoli yliopistorahoitusta kehyksissä ei ole riittävästi

tähän on kiinnittänyt huomiota myös sivistysvaliokunta ja pitää välttämättömänä että yliopistoille myönnetään riittävä valtion rahoitus perusvoimavaroihin ja vain näin voidaan turvata kaikkien yliopistojen tasavertaiset mahdollisuudet hoitaa asianmukaisesti yliopistolain ja yhteiskunnan osaamistarpeiden edellyttämä korkeimman asteen koulutus ja tutkimus

erittäin huolestunut olen tämän kevään aikana tehdyn perusopetuslain muutoksen toteutumisesta koska kehyksissä ei ole rahoitusta muutoksen toteuttamiseen mikä tarkoittaa että tavoitteena olisi vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen

edustaja sarkomaa lähti jo pois salista mutta hän käytti erittäin hyvän puheenvuoron tietysti kun alan ihmisiä on ja pitkäaikainen poliitikko ja sillä lailla osaa suhteuttaa asioita

näin berta ei mihin että esimies nyt kun kustannuksia arvioidaan tämän sote uudistuksen tämän järjestämislain yhteydessä niin mistä ne vertailtavat tiedot otetaan

ymmärsin thln ennakkovaikuttavuusarvioinneista että hekin hyvin niin kuin voi sanoa kriittisesti toivat esille sen että välttämättä esimerkiksi eksote tai joku muukaan mitä meillä on ei anna ihan sitä riittävän kattavaa tai vertailtavaa lukua miten se on eksoten toiminnassa koska se on paljon pienempi kuin mitä tässä on ja on ollut

sen vuoksi on hyvä että tämä nousee tässä nyt ja onko se sitten sosiaali ja terveysvaliokunnan vai talousvaliokunnan tästä eteenpäin koska tämä on prosessi ja käydään näitä vertailtavuusarviointeja vielä vakavammin kuin tähän saakka

minun ajatteluni nyt on kapeutunut ei siinä minkälaista laitoshoito on ja minkälaista kotihoito on vaan lähden siitä että koti on aina paras vaihtoehto elää loppuun saakka hyvin turvallisissa ja inhimillisissä oloissa ja läheistensä kanssa ja auttavien käsien auttavien ihmisten lähellä ollen

ei sitä ole jätetty tekemättä mutta tiedetään tämä lähtökohta koska tämä on aivan erilainen ja meillä ei suomessa ole ollut tällaista rakennetta mitä nyt tässä luodaan

edustaja mäkinen toi esille että nyt on kysymys isosta organisaatiosta isoista palasista ison rakenteen sisällä vielä mitä nyt tässä luodaaniin enää ole mitenkään niinku luodaan

on otettava vakavasti nämä huomiot mitä tässä on tuotu esille

ainakin itse otan

lääketieteelliset perusteet ovat tietysti tärkeitä mutta nyt korostuu tämmöinen medikalisoituminen enemmän niin kuin lääketieteelliset seikat eikä se että myös sillä ihmisellä on oma tahto vaikka hän olisi jo kuinka iäkäs ja hauras se millä hän ilmaisee sen oman arvokkuuden miten ne kaikki muut otetaan mukaan siihen kriteeristöön kun valitaan hoitoa jatkohoitoa ja hoitoa yleensä

sen otsake on pitkäaikaisen laitoshoidon edellytykset ja kyse on sen vanhuksen ikääntyvän sairaan ihmisen omasta henkilökohtaisesta tarpeesta ja tahdosta

kouluterveydenhuollosta opinto ohjauksesta erityisopetuksesta ja niitten resursoinnista

erityisesti tässäkin budjetissa kysymykseni nousee tähän kouluterveydenhuollon niin koululääkärien kouluterveydenhoitajien kuin koulupsykologien resursointiin ja opinto ohjauksen resursointiin

näen että niistä ei kuitenkaan vielä voida sanoa että kaikki on hyvin koska kysymys on tästä syrjäytymiskehityksen estämisestä

ympäristöministeriön hallinnonalan budjetissa on hyvin vahvasti nostettu

he näitä

koskettavat näitä pitää ympäristö viinistä tai esille tässä viimeisessä vaiheessa koko ympäristöministeriön hallinnonalan rakennetta ja yhdistämistä ja nyt tässä saamme miettiä myös sitä miten vastaamme siihen uuteen ponteen mikä sinne on tullut

itse näen erittäin tärkeänä että meillä on vahva ympäristöministeriö nimenomaan vahva ympäristöministeriö joka pystyy niillä resursseilla mitä sillä on vastaamaan niin luonnonsuojeluun kuin yksittäisen ihmisen arkielämään asumiseen ja lähielinympäristöön liittyviin asioihin jotka tukevat terveyttä

tässä lausunnossa todetaan mielestäni hyvin oikeutetusti että on huolestuttavaa että suurimmat ongelmat ovat home ei nämä home ja kosteusvauriot ovat suurimmat nimenomaan julkisissa rakennuksissa kouluissa sairaaloissa joissa homeelle altistuvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja sairaat

ympäristövaliokunta toteaa että korjausvelka on valtava ja suunnitelma valtion omien rakennusten korjaustoimista tulisi saada nopeasti aikaan samoin kuin periaatteet valtion tuen kohdentamisesta muiden tahojen omistamien rakennusten suhteen

avustuksissa korjaustoimintaan on todella riittämätön määräraha ja siihen tulisikin puuttua todella pikaisesti ja nopeasti ja kattavasti ja vielä niin kuin täällä sanotaan poikkihallinnollisesti vahvalla otteella puhuttua x jota tähän ja jotta tämä ongelma pystyttäisiin korjaamaan

siis valtion talousarvioon tulisi sisällyttää riittävä määräraha nimenomaan näiden akuuttien ongelmien hoitamiseen

näitä ympäristövaliokunnan asiantuntijalausunnon nostamia asioita ei ole mielestäni valtiovarainvaliokunnan mietinnössä nostettu niissä puitteissa lisäyksinä

ei lisäyksinä ole vahvasti tullut esille vaikka siellä avustus ja korjaustoimintaan on lisää laitettu mutta ei kuitenkaan

toiseksi vielä arvoisa puhemies

olisin häntä vielä kiittänyt siitä että hän nosti esille erityisryhmien asumisen parantamisen

vielä voi todeta että pitkäaikaisasunnottomuutta syntyy koko ajan lisää ja tälläkään rakentamisella ei vielä päästä niihin tavoitteisiin joten on todella tärkeää että näihin asioihin nyt paneudutaan sillä tavalla että niissä voidaan päästä tavoitteisiin

vielä lopuksi nostan esille sen että vanhusten ikäihmisten palvelujen laatusuosituksissa on myös että laitospainotteisuudesta pitää päästä kotipalvelun avopalvelun ja palveluasumisen painotteisuuteen ja siihen tarvitaan myös ympäristöministeriön hallinnonalalta panostuksia

hallituksen esitys uudeksi kuvaohjelmalainsäädännöksi perustuu työryhmätyöhön joka on luovutettu kulttuuri ja urheiluministeri wallinille noin vuosi sitten

kuvaohjelmalainsäädäntöä on kaiken kaikkiaan tällä vaalikaudella uudistettu kahdessa vaiheessa

on erittäin tärkeää että kuvaohjelmalainsäädäntöön liittyvää sääntelyä selkeytetään nykyisestä sääntelystä joka on ollut vaikeasti hahmotettavaa ja osittain on ollut päällekkäistäkin valvontajärjestelmää

tämän nyt esitetyn lain mukaan tvn elokuvien videon ja internetin kautta toimivien tilausohjelmapalveluiden ja pelien ikärajaluokitukset sisältösymbolit ja niiden kriteerit tulevat yhdenmukaisiksi eli niitä yhdenmukaistetaan

toinen suuri muutos tässä on että lastensuojelua kuvaohjelmissa valvoisi nyt yksi viranomainen eli mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus josta on käytetty sanaa meku

varmasti tämä on selkeyttävää mutta kuitenkin niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtajakin sanoi sitä kritiikkiä juuri tämän mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskuksen toiminnasta ja luomisesta on noussut asiantuntijakuulemisessa ja erityisesti valiokunnassa riippumattomuuteen ja asiantuntemukseen liittyen

nyt kuitenkin sillä tavalla kuin tässä laissa se kokonaisuus on esitetty ei kuntien mahdollisuus lain täysimääräiseen toimeenpanoon toteudu

tässä laissa siirtyy siis kuvaohjelmien merkintävastuu kaupallisille toimijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille ja samalla ne myös sitoutetaan tiedottamaan ikärajoista